tulevaisuuden vanhustyölle on välttämätöntä että koko palvelusektorin ajattelussa ja toiminnassa siirrytään nykyisestä sairausajattelusta yhä enemmän vanhusten kokonaisvaltaisuutta korostavaan näkökulmaan

näin työn vastaanottamisesta tehdään entistä kannustavampaa

lainsäädäntöä tulee jatkossakin joustavoittaa niin että työn tekeminen on ensisijainen keino elannon hankkimiseen ja ihminen saa tarvittaessa sosiaaliturvasta tukea erilaisiin elämäntilanteisiinsa

vanhukset pitää kohdata ihmisinä ja heitä pitää arvostaa vuorovaikutuksessa yhdistettynä vanhuksien yksilölliseen omista tarpeista lähtevään ja heidän elämänkaartaan kunnioittavaan tukeen

vaikka meillä olisi maailman paras johtamisjärjestelmä vaikka käytössä olisivat kaikki mahdolliset työntekijälähtöiset joustot ja vaikka työelämän kehittämiseen laitettaisiin joka kuukausi miljardeja euroja ei meillä kuitenkaan olisi mitään ilman ihmisten terveyttä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on myös tärkeää että erityisryhmien tarpeet huomioidaan ja esimerkiksi maahanmuuttajavanhusten tuen tarpeisiin vastataan yksilöllisesti

haluan tässä yhteydessä antaa jo suuret kiitokset siitä että alueemme erityistarpeet ja rajan läheisyys sekä venäjän kehitys ja merkitys on huomioitu näin hyvin kehysratkaisun yhteydessä

arvoisa puhemies

se edellyttää että me myös kunnissa kuntapäättäjinä otamme vakavasti hyvän hoidon ja hoivan ennaltaehkäisyn kuntoutuksen ja esteettömyyden haasteet ja ryhdymme toimeen tämän lain mukaisesti

alueelle sovittujen liikennehankkeiden myötä kaakkois suomella on myös hyvät edellytykset elinvoimaiseen kasvuun

me tiedämme että terveyserot ovat maassamme jo nyt suuret ja ne ovat jatkuvasti kasvussa

lainsäädäntö vaatii uudistusta jossa huomioidaan tämän päivän lapsiperheiden erilaiset tilanteet ja ennen kaikkea lasten yhdenvertaiset ja tasa arvoiset oikeudet molempiin biologisiin vanhempiin

palveluiden teollisuuden ja matkailun tulevaisuuden näkymät ovat nyt hyvät kun liikenteen sujuvuus ja turvallisuus ja rajaliikenteen toimivuus lisääntyvät

hallituksen politiikka on valitettavasti ollut omiaan lisäämään terveyden epätasa arvoa vaikka tavoite pitäisi olla päinvastoin

yhtenä tärkeänä syynä lain uudistamiselle ovat perherakenteissa tapahtuneet muutokset

pienituloiset ihmiset saavat pienempää eläkettä ja mitä varhemmin he joutuvat jäämään pois työstä sitä pienempi eläke tulee myös olemaan

haluan myös osaltani kiittää sitä että näinä erittäin vaikeina aikoina olemme kuitenkin pystyneet vahvistamaan niin vanhustenpalvelua lastensuojelua ehkäisevää lastensuojelua kuntouttavaa työtoimintaa näiden ihmisten oikeusturvaa ja sitä kautta voimme olla tyytyväisiä kyllä tämän alan ihmisinä eli toteutamme oikeudenmukaista politiikkaa

siitä erityinen kiitos vielä valtiovarainministeri jutta urpilaiselle

sosiaali ja terveysministeriössä on tarkasteltu mitä hyötyjä voitaisiin saavuttaa työelämän kannalta kaventamalla sosioekonomisia terveyseroja ja siten parantamalla ihmisten todellisia mahdollisuuksia jatkaa työelämässä mahdollisimman terveinä ja nykyistä pidempään

tästä syystä erityisesti avoliittoperheiden yleistymisen vuoksi ehdotuksella pyritään parantamaan jokaisen lapsen yhdenvertaista oikeutta molempiin vanhempiin sekä samalla yksinkertaistamaan niitä menettelyjä joilla isyys voidaan vahvistaa avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen osalta

kannan kuitenkin huolta erittäin paljon meidän tulevasta ja laadukkaasta terveydenhuollosta ja lähinnä evo rahoituksesta ja terveydenhuollon tutkimus ja kehittämisrahoituksesta koska sitä on vähennetty vuosi vuodelta ja osaltaan se tulee olemaan myös riski meidän tulevan terveydenhuollon laadun turvaamisessa

tämä on oikeudenmukainen linja ja antaa edellytyksiä hyvinvointivaltiolle ja kansalaisten tasa arvoiselle mahdollisuudelle rakentaa omaa elämäänsä eteenpäin

kysyisinkin nyt ministeri risikolta tai peruspalveluministeriltä sitä mitenkä tulevaisuudessa voimme turvata riittävän evo rahoituksen tutkimus ja kehittämisrahoituksen jotta täällä vaikken uskollinen työjuhta näyttää ja tämä tuleva terveydenhuollon laadukas taso säilyy suomessa

lapsen vanhemmat kokevat tilanteen joskus hyvinkin epämiellyttäväksi koska heidän mielestään tilanne on selvä eikä edellytä syyniä siittämisajankohdasta ja heidän erityisestä elämäntilanteestaan

nämä ovat hurjia lukuja jotka voitaisiin siis saavuttaa jos terveyden tasa arvo otettaisiin politiikan kärkiteemaksi jos saataisiin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen osaksi kaikkea politiikkaa ja jos hyvälaatuiset terveyspalvelut olisivat aidosti jokaisen suomalaisen saatavilla

nyt lakiesitys mahdollistaa sen että näissä selvissä tapauksissa kun vanhemmat asuvat avoliitossa isyys on mahdollista tunnustaa neuvolakäynnin yhteydessä jo ennen lapsen syntymää

jokaisella ihmisellä on oltava mahdollisuus huolehtia hyvinvoinnistaan ja terveydestään niin neuvoloissa kouluterveydenhuollossa kuin terveyskeskuksissakin

omaishoitajat ja läheiset liiton puheenjohtajana minun täytyy olla erittäin tyytyväinen siitä keskustelusta jota täällä käydään omaishoidosta tällä hetkellä

jos isyydessä muutenkin on epäselvyyksiä niin isyyden selvittäminen ja tunnustaminen tapahtuu lastenvalvojan luona aivan kuten nykyisinkin

tosiasia valitettavasti on etteivät ihmiset pääse terveyskeskukseen ajallaan eivätkä lapset ja nuoret saa riittävästi kouluterveydenhuollon palveluja

tästä syystä haluan antaa kiitokset myös ministerille siitä että hän on käynnistänyt kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman joka puuttuu laaja alaisesti koko omaishoidon kenttään

siinä tullaan ottamaan kantaa täällä peräänkuulutettuun verotuskysymykseen yhtenäisten kriteerien laatimiseen sen takia että omaishoito voi syntyä perheeseen kun perheeseen syntyy vammainen lapsi ja vanhemmat voivat olla omaishoitajana lähes koko tämän lapsen ja nuoruuden ajan sekä lähes koko tämän ihmisen elämänkaaren ajan

tavoitteena on myös että isyyden selvittäminen neuvolassa kannustaisi isiä tulemaan neuvolakäynneille

tämä myös valmistaa ja tukee isiä tulevaan vanhemmuuteen ja tasapainottaa naisen ja miehen asemaa lapsen vanhempina

se näkyy myös työn tuottavuudessa ja eläkkeellesiirtymisiässä

uskoisin että hallitus varmasti allekirjoittaa tavoitteet terveyden tasa arvon lisäämiseksi ja terveyden edistämiseksi mutta tosiasia on että terveyspolitiikkaa ollaan jatkuvasti ajamassa yhä markkinaehtoisemmaksi yhä enemmän eriytyväksi järjestelmäksi jossa syrjäytyneiden joukko uhkaa jatkuvasti kasvaa

tästä syystä kun täällä on nyt peräänkuulutettu muun muassa omaishoidon tuen siirtämistä kelaan me emme pysty siirtämään omaishoidon tukea kelaan ennen kuin omaishoidon tuen kriteerit on määritelty tähän omaishoidon tukiviidakkoon

tavoitteet hallituksella voivat olla hyvät samoin puheet mutta teot ratkaisevat ja valitettavasti tähänastinen näyttö on ollut huonoa

arvoisa puhemies

ministeri risikko totesi juuri toimiva terveyskeskus seminaarissa että mikäli kunnissa nyt talouden taantuman seurauksena säästetään ennalta ehkäisevästä työstä ja sosiaali ja terveyspalveluista maksetaan tästä iso lasku tulevina vuosina

olen hänen kanssaan samaa mieltä ja minusta se tarkoittaa myös sitä että hallituksen tulevassa kehysriihessä on yksinkertaisesti saatava kuntien terveydenhuoltoon lisää rahaa

terveyspolitiikan on aidosti tuettava eläkepolitiikan tavoitteita

isänä itseään pitävän miehen kanneoikeutta laajennetaan

arvoisa herra puhemies

pääsääntö olisi kuitenkin edelleen että perheen ulkopuoliset eivät voi vaatia aviomiehen isyyden kumoamista

tuolloin isänä itseään pitävä mies voisi nostaa isyyden kumoamista koskevan kanteen jos hänen ja lapsen välille on muodostunut perheyhteyteen rinnastettava suhde

kuitenkin hallituksen esitys jossa rajataan varhaiskasvatus osalta lapsista säästöjen takia vaikuttaa täysin toiseen suuntaan elikkä päinvastaisesti ja on hyvin lyhytnäköistä politiikkaa

arvoisa herra puhemies

kun lapsilisäleikkaus tehtiin demarit vaativat että lapsiperheisiin tulee kohdistaa vaikutusten arviointi ja tämän vaikutusten arvioinnin seurauksena tehtiin tämä lapsivähennys joka ei kaikilta osin ole toivottava se on monimutkainen ja vaikea mutta se joka tapauksessa on nyt tehty ja tärkeää siinä on se että se kompensoi pieni ja keskituloisten lapsiperheitten toimeentuloa

isyyden vahvistaminen takautuvasti on myös mahdollista perintöoikeus on myös lähtökohtaisesti sama kuin muillakin perillisillä

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus sekä ryhmäkokojen kasvattaminen tulevat lisäämään eriarvoisuutta heikentämään palveluiden laatua

arvoisa puhemies

uusi tehtävä edellyttää lisä ja täydennyskoulutusta

mutta viime kaudella tehtiin myös palveluihin asiakasmaksutarkistukset jotka käytännössä tarkoittavat sitä että tällä hetkellä meillä on oecd maiden korkeimpia asiakasmaksuja joiden kautta perheille tulee taas lisää vaikeuksia saada näitä palveluita ja sitä kautta vaikka me parannamme palveluita tosiasia on se että kaikki ihmiset eivät tällä hetkellä saa niitä palveluita koska asiakasmaksut ovat niin korkeita

mitä tämä tarkoittaa huollon elatuksen ja lapsen tapaamisoikeuksienkin kautta

hallituspuolueet hakevat säästöjä jotka tulevat tulevaisuudessa todella kalliiksi niin yksittäiselle lapselle kuin myös koko yhteiskunnalle

tämän lisäksi neuvolatyöntekijöiden tulee myös tunnistaa ne tilanteet jolloin isyyden tunnustamiseen ja yhteishuoltajuuteen saattaa liittyä ongelmia

tämä edellyttää myös hyvää ja joustavaa yhteistyötä sosiaalitoimen ja lastenvalvojan sekä neuvolan välillä jotta vältytään lapsen kannalta vääriltä ratkaisuilta

varhaiskasvatus auttaa lasta muodostamaan vertaissuhteita ja kehittämään sosiaalisia taitoja

tämä uusi tehtäväkokonaisuus on huomioitava myös neuvoloiden resursoinnissa etteivät neuvoloiden muut varsinaiset tehtävät kärsi ja että lapsen oikeus tapahtuu lain asettamalla tavalla

päivähoitoon kohdistettavat säästöt sulkevat päivähoidon ulkopuolelle juuri niitä lapsia jotka kaikkein eniten tarvitsevat laadukasta varhaiskasvatusta

arvoisa puhemies

nyt puhutaan hallintorajojen yhteistyörajojen purkamisesta ja yhdessä tekemisestä haetaan joustavampia ja vaikuttavampia palveluprosesseja jotka tuovat palveluihin parempaa laatua ja toimivuutta ja vaikuttavuutta

samanikäiset lapset voivat olla erikokoisissa ryhmissä riippuen siitä onko lapsi kokopäiväryhmässä vai osa aikaryhmässä

arvoisa herra puhemies

viime aikojen ruokaskandaalit ovat varmasti saaneet meistä jokaisen miettimään entistä tarkemmin mitä me oikeastaan syömme ja mitä me siitä itse asiassa tiedämme

aiemmin ehkä mietittiin laatua ja hintaa helppoutta ja tuoreutta mutta nykyään yhä useammin ruuan alkuperämerkinnät ja aineosat sekä elintarvikkeiden tuotantotavat ja tuotantoympäristö ovat nousseet näiden kysymysten rinnalle

tämä tulee vaikuttamaan myös lasten keskinäisen sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen ja sitä kautta vaikuttaa lapsen omaan sosiaaliseen ymmärrykseen ja kehitykseen

arvoisa herra puhemies

elintarviketeollisuudesta annetussa selonteossa eri teemoja käsitellään hyvin kattavasti ja nostetaan avoimesti esiin kehittämishaasteita tavoitteita ja toimenpide esityksiä

kritiikkiä on tulvinut ulkomaalaisilta organisaatioilta kotimaisilta talousasiantuntijoilta työmarkkinaosapuolilta oppositiopuolueilta ja yhä useammin myös hallituksen omista riveistä

olemme myös tänä iltapäivänä kuulleet jo useita hyviä analyyseja ja nopeampia arvioita hallituksen talouspolitiikan linjoista

ensinnäkin minun mielestäni tämä lakiesitys on hyvä esimerkki siitä että alan toimijat ovat aktiivisia ja lähteneet itse vaatimaan itselleen oikeudenmukaisempaa käytäntöä myös verotuksessa

esimerkiksi rikollinen toiminta elintarvikeketjussa mikä näkyy esimerkiksi valheellisina tuotetietoina on yksi suuri globalisaatioon liittyvä haaste

osaltani nostan esiin niitä asioita joissa hallituksen politiikka näkyy kuntalaisten arjessa

jos työttömän vanhemman lapsi on siirretty osa aikaiseen varhaiskasvatukseen on hänen vanhempansa vaikeampi paitsi etsiä töitä myös ottaa tarjottua työtä vastaan

tässä esityksessä nimenomaan haetaan käännettyä arvonlisäveromallia jonka tavoitteena on torjua harmaata taloutta ja siltä osin tämä lakiesitys monella tapaa tukee harmaan talouden torjuntaa sekä mahdollistaa myös valtiolle mahdollisesti lisää euroja

tämä on asia jota me emme saa omin toimin hallintaan mutta voimme nähdä sen kautta suomalaiselle elintarviketuotannolle merkittävän markkinamahdollisuuden niin kotimaassa kuin viennissäkin

tästä syystä he reagoivat lakiesitykseen vasta nyt tänä päivänä

se näkyy myös kunnissa välittömästi lisääntyvänä palvelutarpeena

esityksen mukaan varhaiskasvatus voi jatkua kokopäiväisenä jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia

mutta tähän palvelutarpeeseen ja ihmisten hätään hallitus on vastannut lähinnä nostamalla asiakasmaksuja ja irrottamalla asiakasmaksujärjestelmästä palvelusetelin millä pelkästään edistetään yksityisen sosiaali ja terveyssektorin toimintaa ja paisutetaan sen voittoja kuntalaisten kustannuksella

minun mielestäni tämänpäiväisessä kuulemisessa jossa meistä osa oli kuulemassa näiden nuorten ääntä tämä huoli oli aito

suomalaisen elintarviketuotannon korkeasta laadusta pitää pitää kiinni

myös suomalaista luomutuotantoa pitäisi mielestäni vahvistaa ja pitäytyä tiukasti myös kaikenlaisen gmo tuotannon ulkopuolella

sivistysvaliokunnan mietinnön mukaan palvelutarpeen arviointimenettely ei missään olosuhteissa saa johtaa perheen leimautumiseen mutta kuka sen takaa että näin ei tulisi käymään

siellä nimenomaan kannettiin huolta siitä mitä yhteiskunta aikoo tehdä niille nuorille jotka ovat tällä hetkellä kaikkein heikoimmassa asemassa

emme voi tietenkään suomessa sulkea silmiämme ja ajatella että globaalisti ihmisiä voidaan huijata tai mennä siitä missä aita on mistä raja missä aita on matalin ja riskeerata ihmisten terveys kunhan vain suomalainen tuotanto on turvallista

arkkiatri risto pelkonen arvioi pari viikkoa sitten ettei esimerkiksi julkisten terveyspalveluiden ulkoistaminen yksityisille paranna hoidon laatua eikä tule maksajille edullisemmaksi

arvoisa rouva puhemies

todennäköisesti huoltajien kesken tuleekin vallitsemaan suuri epätietoisuus siitä missä olosuhteissa heidän lapsellaan säilyisi oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen

siksi on mielestäni äärimmäisen tärkeää että me toimimme aktiivisesti paitsi eurooppalaisella tasolla myös kansainvälisillä foorumeilla jotta kansainvälisin säädöksin ja standardein saadaan parannettua elintarviketurvallisuutta ja ihmisten terveyttä myös maailmanlaajuisesti

kunnille tämä arviointimenettely tulee epäilemättä teettämään lisää työtä ja aiheuttamaan hallinnollisia kustannuksia ja lisäämään byrokratiaa aivan eri suuntaan kuin hallituksen tavoitteena byrokratian purkamisen osaltakin oli

nämä nuoret joita laki koskee ovat usein kaikkein heikoimmassa asemassa olevia nuoria

arkkiatrin mukaan on tyhmää asettaa yksityiset palvelut etusijalle koska se pirstaloi terveydenhuoltojärjestelmää entisestään ja näin vähentää hoidon vaikuttavuutta

heillä saattaa olla takana jo pitkä syrjäytymisen kehitys eivätkä he ole saaneet apua tai tukea silloin kun he olisivat sitä aikaisemmin tarvinneet

arvoisa puhemies

ensinnäkin edustaja niikolle

selonteon mukaan lyhyt ja mutkaton elintarvikeketju on muuttunut monisäikeiseksi verkoksi jossa on yhä vaikeampi jäljittää ruuan alkuperää ja aineosia

on aivan totta se että oecd maista ja pohjoismaista suomalaiset lapset käyttävät varhaiskasvatusta vähemmän kuin muut pohjoismaat

jos ihminen vaunua keksi teille on tyystin tuntoja ja arvoisa puhemies

heillä saattaa olla vaikea perhetilanne takana päihdeongelmaa mielenterveysongelmia sosiaalisten suhteiden vaikeuksia asunnottomuutta